ja tässä yhteydessä puheenvuoron koska näin ei voi olla että sanotaan että eläkkeensaajien epäreiluja leikkauksia peru tai toisella ja

keskustelua ei syntynyt

minä en missään nimessä kannata henkilökohtaisesti sitä että rahoitus on yhdessä potissa koska sen päivän jälkeen me voimme sanoa sote eheydelle ja sote yhteistyölle näkemiin

mutta mikä se toinen kysymys oli

todellakin on niin että lääkehoidon kokonaisarviointi kyllä hintansa haukkuisi koska suurin osa meidän vanhuspotilaistamme joutuu sairaalaan siitä syystä että heillä on liikaa lääkkeitä tai heillä on yhteensopimattomia lääkkeitä

maankäyttöön ja kaavoitusprosesseihin vaikuttavat valitettavasti paljon myös niistä tehdyt valitukset ja kaikilla kansalaisilla on oikeus valituksiin se on hyvä asia

sitten oli vielä kaksi vastauspuheenvuoro edustajan merja edustaja tolppanen nova puhemies en osaa valitettavasti nyt vastata tähän että haluan itsekin perehtyi tähän että totta olen kovasti

myyntiluvan ja rekisteröinnin haltijan olisi perustettava lääketurvajärjestelmä yhden tai useamman myyntiluvan saaneen lääkkeen tai rekisteröidyn valmisteen seurantaa ja valvontaa varten

asia

niin siis kyllä sillä tasolla voidaan ajatella mitä on päivähoitolaissa mutta kun jotkut ovat vaatineet että ihan eksaktisti sanottaisiin kuinka monta lasta tai vanhusta kohden niin se ei ole mahdollista koska sen henkilöstömäärän pitää lähteä aina siitä hoitoisuudesta ja sille pitää jättää rajansa ja soveltamisen mahdollisuutensa ja lähteä räätälöimään niitä palveluja

jos esimerkiksi jokin yksi taho ottaisi terveydenhuollon rahoituksen valtakunnan tasolla niin kaikille vanhuksille tulisi diagnoosi ja kaikki medikalisoitaisiin ja kaikki tulisi terveydenhuollon piikkiin

valitusten käsittely kestää helposti vuoden kussakin oikeusasteessa ja aiheuttaa sekä kustannuksia että viivästyksiä rakentamiselle ja hankkeiden eteenpäinviemiselle

fimea on tehnyt tällaisen lääkekannan eli jokainen joka haluaa katsoa onko hänellä epäsopivia lääkkeitä voi katsoa fimean sivuilta www

järjestelmään liittyvät tiedot olisi tallennettava lääketurvajärjestelmän kantatiedostoon joka olisi aina oltava lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen saatavilla tarkastusta varten

ja tässä harakka ilmoitti vain aikaisemmin että ei tässä on ihan sama kenelle tämä vene ja nuutinen että periaatteessa tärkeitä hän on silti vielä eläkkeensaajat tässä asiassa saavat voiton hän

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kun on erikoissairaanhoito muutettu valtion kustantamaksi se on tarkoittanut sitä että kaikki on perusterveydenhuollosta siirretty erikoissairaanhoitoon

usein valituskäsittelyssä oleva kaavoitusasia on normaalin demokraattisen päätöksenteon jo läpikäynyt ja enemmistöpäätöksellä aikaansaatu

myyntiluvan ja rekisteröinnin haltijan olisi suunniteltava kuhunkin yksittäiseen lääkkeeseen ja rekisteröitävään valmisteeseen liittyvä lääketurvatoiminta riskienhallintajärjestelmää soveltaen

asia

tästä asiasta tein myöskin kirjallisen kysymyksen mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä maankäytön ja kaavoituksen valitusprosessien vähentämiseksi ja toisaalta myös nopeuttamiseksi

minun mielestäni siihen kyllä kannattaisi satsata että tällainen henkilö ja myös lääketieteen asiantuntijatekemällä hyvää yhteistyötä siellä kunnissa asiantuntija vähintään kerran vuodes sa tarkistaisivat kaikkien pitkäaikaispotilaitten lääkkeet ja kaikkien vanhusten lääkkeet tekemällä hyvää yhteistyötä siellä kunnissa

mutta mitä voidaan tehdä että nämä kanavat vähentyisivät ja saadaan kustannukset hallintaan se selviää meidän stmn mallilla ensi syksynä edes joskus kello nyt päättynyt että voi myös mennä verotus hyväksytään

mutsi tenon täytyy sanoa että täällä verkkouutisissa voi laittaa toimittajan kaatoi taannoin niinä otsikointi ei täällä ilmentävät pia viitanen muistuttaa että oppositiossa on nämä lakimuutokset aikaan kuten

kansanterveyssyistä olisi tarpeen täydentää myyntiluvan myöntämishetkellä saatavilla olleita tietoja lisätiedoilla myyntiluvan saaneiden lääkkeiden turvallisuudesta ja tietyissä tapauksissa myös niiden tehosta

vastauksessaan ministeri toteaa

nämä muutokset neljäs työvaliokunnassa työvaliokunta lausui tästä olen itse siellä se olikin työvaliokunnan lausuntoa täällä ollut teko oppositio on esittänyt kritiikkiä ja kujia ovat saaneet vahvasti ne tai käsitin että lakimuutoksia en tiedä sitten onko tai perutut joukot on toimittaja tämä otsikko mutta mitäs tää selvitetty kaas je te otti tästä itsellensä chunia rattailla tai ei sitä ole

kun lisätään kannattaisi kyllä saa tilanne

meillä on fimealla myöskin tällainen verkosto vanhustenhuollon lääkehuollon kehittämisen verkosto eri puolilta suomea asiantuntijoita viemässä tätä asiaa eteenpäin

olemme tavalla ls b

sen vuoksi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksella olisi valtuudet velvoittaa myyntiluvan haltija tekemään myyntiluvan tai rekisteröinnin myöntämisen jälkeen turvallisuus ja tehokkuustutkimuksia

valitusoikeuden rajaamista tai ehtojen asettamista valitusoikeuden käytölle on tarkkaan harkittava

suomen huumausainelaki on perinteisesti perustunut siihen että huumaavan ja terveydelle vaarallisen aineen luokittelu huumausaineeksi tapahtuu kansainvälisten sopimusten mukaan joko ykn tai eun valmistelussa

me tarvitsemme lääkehoidon kuntoon me tarvitsemme kuntoutusta sinne lisää

rouva puhemies valitettavasti pitkäaikainen suomen linja on se että eläkeläisten palkansaajien verotus on ei ole ollut samanlainen ei ole kohdussa kohdeltu samalla tavalla samansuuruista tulosta eläkeläisille ja tuomittavasti vähemmän käteen kuin palkansaajalle ja sen lisäksi myös taitettu indeksi

ruotsissa on esimerkiksi alettu kokeilla sellaista että ensiavussa on myös lääkehuollon asiantuntija koska todella vanhukset tarvitsevat sitä ja yleensäkin ihmiset tarvitsevat sitä että katsotaan lääkehoito kuntoon

tämä prosessi kestää kuitenkin kauan eikä enää pysy jatkuvasti kehitettävien uusien huumaavien aineiden perässä

tämän arvioinnin on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä

arvioinnin perusteella määritellään maankäyttö ja rakennuslain mahdolliset muutostarpeet ja tällöin selvitetään myös tarve ja mahdollisuudet valitusoikeuden rajaamiseen kaava asioissa

euroopan lääkevirasto koordinoi keskitetysti tiedottamista silloin kun on kyse sellaisten lääkkeiden turvallisuusongelmasta joilla on myyntilupa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa

sitten täällä edustaja lipponen käytti puheenvuoron osatyökykyisten hankkeista

suomi on ilmoittanut erilaisia aineita esimerkiksi eun päätöksentekomenettelyyn mutta toistaiseksi hyvin harva aine on tätäkään kautta luokiteltu huumausaineeksi

erinomainen mielestäni

toivon itse lämpimästi että tätä asiaa todellakin selvitetään ja nämä kaksi asiaa oikeastaan liittyvät toisiinsa

mikä on peruttu niin vuosina he osin kirkkoisien tiellä on peruttu tai siis ole olen todella surullinen jos näin olen todella surullinen jos näin on tehty ja en missään nimessä voi voi hyväksyä tällaista purematta en voi niellä tällaista pää tulee minulle täysin

meillä on paljon sellaisia vammaisia esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriössä jotka pystyvät tekemään ihan aivan huipputyötä huippuosaajia eikä voi missään nimessä puhua mistään osatyökykyisyydestä

suomessa nämä uudet aineet joita kutsutaan design huumeiksi on luokiteltu luvattomiksi lääkeaineiksi jolloin lääkelain mukaan niiden valmistus tuonti varastointi myynnissä pitäminen ja luovuttaminen ovat rangaistavia mutta hallussapito ja käyttö eivät ole kiellettyjä

herra puhemies

niin hyvät kuulijat kuntauudistushan luo nyt mahdollisuuden myöskin uudistaa sosiaali ja terveyspalveluja ja yksi tärkeä elementtihän nimenomaan ovat nämä sote palvelut

oletan että tää on nyt teen jonkun tule ja sosiaalisesta mediasta vai mistä tämä tulee mistä tämä tieto on peräisin haluaisin kiittää

sitten täytyy kyllä myöntää edustaja tolppanen se että vammaisiin kohdistuu kyllä vielä asenteellisia ongelmia ei työllistetä vaikka olisi täysin huippuosaajasta kysymys

kyllä se on sellainen juttu että jos palvelut häviävät kunnista niin kunnista joudutaan sammuttamaan valot elikkä jos me haluamme pitää koko suomen asuttuna meidän pitää pitää palveluista huolta ja siinä kyllä ne sote palvelut ovat tosi tärkeitä

kuten äsken sanoin olennaista on siirtää hallituksen epäoikeudenmukainen politiikka on saanut aikaan aivan poikkeuksellisen jyrkän asiakohtaan

huumausainepolitiikan uskottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta onkin vaikea perustella tilannetta jossa jokin aine on kielletty huumausaine ja toista vastaavaa ainetta voi tuoda maahan myydä ihmisille ja pitää varastossa

tällä hetkellä siinä on lausuntokierros sen jälkeen katsotaan toimenpiteet ja olen erittäin herkällä korvalla kuullut nimenomaan urheilijoitten toivomuksia esimerkiksi omasta eläkekassasta

tuhansissa kymmenissätuhansissa ihmisissä jotka ei aikaisemmin ole osallistuneet mielenosoituksiin tai kokeneet sitä tarvetta että he keräävät addressia ja aktivoituvat soi sinänsä myönteinen ilmiö se kertoo siitä että ihmiset eivät todellakaan hyväksyä eivätkä ne eivät ole kiinni eli niitä edeleikkauksiltahallitus annostelee näin epookinmukaisesti ja täytyy antaa heille näille kansalaisille neliurheille kansalaisille tunnustus siitä että kilpailu aikaisempaa kokemusta vailla mitään mitään tukea tekevät sellaisia urotöitä keräävät viiskyt viisituhatta nimeä ja mitä tapahtuu hallitus taipui ensin ensin hiukan supistamaan sitä leikkausta yhdeksikkömukamas kokonaan mutta ensimmäisenä puhujalistalla on osittain kuitenkin voimassa päin ei kuitenkaan näytä mutta perussuomalaisten kannata mitään kovin suurelta saavutukselta vaan kyllä mä sanoisin että sen mainion ainut jostakin

viime hallituksen aikana tehtiin paras hanke ja siinä saatiin hyvin monille alueille jo eteenpäin näitä sote palveluita mutta valitettavasti on tullut myös monimutkaisia hallintorakenteita ja hoitoketjut eivät aina toimi asiakkaan näkökulmasta sujuvasti

näiden uusien huumaavien aineiden ja viime aikoina erityisesti mdpvn maahantuonti myynti ja käyttö ovat lisääntyneet merkittävästi

kyllä täällä nyt aika erikoinen keskustelu on köyhimpien aseman turvaamisesta kun ajattelee sitä että täällä on niin valtavat satsaukset että ei ole ennen nähty kerta kaikkiaan

yksi syy tähän on edellä mainittu huumausainelaissa valittu mallimme joka ei salli uusien aineiden määrittelyä huumausaineiksi ellei päätöstä ole tehty kansainvälisten sopimusten mukaisesti

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyökin kangertelee välillä ja myöskään siinä nämä hoitoketjut eivät ole sujuvia ja sitten nämä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kyllä karanneet käsistä

siinä todella olen itsekin sitä mieltä että se on yksi tapa auttaa nimenomaan syrjäytyviä nuoria ja esimerkiksi syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi osallistava sosiaaliturva tulee olemaan erinomaisen hyvä työkalu

olen samaa mieltä kuin edustaja rehula että totta kai perusturva on laajempi kuin työttömyysturva peruspäiväraha ja työmarkkinatuki mutta täällähän se on laajempi

riskiä haittavaikutuksiin voidaan myös pienentää esimerkiksi tehostamalla haittavaikutusten havaitsemista ja ilmoittamista ja lisäämällä haittavaikutuksiin liittyvää tiedottamista terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille

väestön ikääntymisestä ja työikäisten vähenemisestä ei nyt selvitä ilman uudistuksia ja siitä syystä meidän on uudistettava meidän palvelurakennetta jotta me saadaan peruspalvelut toimimaan

mdpv on synteettinen aine jolla on keskushermostoa stimuloivia amfetamiinin kaltaisia vaikutuksia

lääketurvatoiminnasta tiedottamisen lisäämiseksi jäsenvaltiot ylläpitävät lääkkeitä koskevia internetportaaleja joiden kautta jaetaan lääketurvatoimintaan liittyvää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille

nimenomaan aivan niin kuin edustaja kiviniemi sanoi näin juuri menetellään eli me haluamme säilyttää lähipalvelut me haluamme samanaikaisesti kun kuntarakennetta kehitetään satsata nimenomaan palvelurakenteeseen ja nimenomaan varmistaa vahvemmat yksiköt että niihin riittää myös työvoimaa ja sitä kautta sitä osaamista sinne palveluihin

käyttäjät vertaavat mdpvn vaikutuksia amfetamiinin kokaiinin ja ekstaasin kaltaisiksi

terveydenhuollon ammattihenkilöiden rooli lääketurvallisuuden seurannassa on edelleen keskeinen mutta ehdotusten sisältämän potilasraportoinnin avulla edistetään myös kansalaisten mahdollisuutta osallistua lääketurvatoimintaan

diavastauspuheenvuoro

mdpvn on raportoitu aiheuttavan voimakkaita mielihyvän tunteita erittäin aggressiivista käyttäytymistä sekä aistiharhoja kuten vainoharhaisuutta ja näköhallusinaatioita

siellä paikan päällä kuoli ja eläkeläisten mielenosoituksia ja tuntui tosi pahalta

hallitusohjelmassa olemme linjanneet että laadukkaiden sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia ja vahvan kunnan vaihtoehtona voidaan tarvittaessa antaa mahdollisuus poikkeusmenettelyyn jossa kunnat yhdessä voivat muodostaa näitä sote alueita jotka sitten huolehtivat näistä palveluista

pään leikkaus peruutettiin tämä uusi tieto mitä edustaja heinäluoma nyt juryssä nainen se ei ole minunkaan tiedossani ja ja tottakai toivon ettei se missään tapauksessa pidä paikkaansa vaan niin että se

arvoisa puhemies

me eläkeläiset ovat hiljainen ryhmä joka ei ole tottunut mielen osoituksiin eikä eikä esittämään vastakkaisuuksia jaon todella tärkeää että perussuomalaisten ajamana ja hallituksen tänään leikkaus tuli ettei se täytä tätä mainio oteta ja asumistukea pois ja mieli ja osin iloisia ja näin näitten ihmisgeenien kokoaminen oppositioedustajien päälle tämän takia ja siitä jankuttaminen kannattaisi että ne sivuun ja katso tämä tilanne jos työstä pitää paikkansa että leikkauksia ei tule nimiä ja

tosiasia on että pienet kunnat eivät pysty suoriutumaan yksin tästä perustehtävästään ja että suomen kunnista kaksi kolmasosaa kuuluu jo nyt johonkin yhteistoiminta alueeseen jossa palveluja tuotetaan kuntayhtymissä tai ostetaan isäntäkunnalta ja jo nyt on jouduttu antamaan niitä omasta hallinnasta pois monestakin syystä

sosiaali ja terveysministeriössä ollaan valmistelemassa asiaan kokonaisratkaisua jossa lähdetään siitä että kun suomi on kansallisesti päättänyt määritellä joitakin uusia aineita huumausaineiksi valtioneuvoston asetuksella varmistetaan päätöksenteon yhdenmukainen ja nopea menettely

otetaan yksi puheenvuoro vielä listalta elikkä edustaja heinonen

arvoisa herra puhemies

suomalainen rokotuspolitiikkahan on hyvin ajan tasalla ja se että meillä rokotusohjelmassa on paljon sellaisia mitä monissa muissa maissa ei ole me saamme olla siitä tosi tyytyväisiä

niin arvoisa herra puhemies pirstaleisuus on valitettavaa ja siitä syystä nyt tarvitaan tätä sote rakenneuudistusta mutta me tarvitsemme myöskin sitä henkilöstön vetovoimaa että me saamme sellaisia työyhteisöjä että ne ovat vetovoimaisia koska meillä on aikamoinen vaihtuvuus sosiaali ja terveydenhuollossa

huumausainelain muuttaminen siten että uusia aineita voitaisiin kansallisesti määritellä valtioneuvoston asetuksella huumausaineiksi edellyttää aineiden riskiarvioinnin organisointia ja päätöksentekoon tarvittavien kriteerien määrittelyä

kiitoksia ministeri mäntylä

mainitsemanne rokote meillä on sellainen käytäntö että asiantuntijaryhmä arvioi tämän kustannusvaikuttavuuden ja tämä rokote on nyt juuri siinä prosessissa

paloniemen sydäntä lähellä

tänne vielä neljä vastauspuheenvuoroa ja he ovat edustajat viitanen heinäluoma kiuru krista ja meri ja sitten mennä listan edustaja viitanen polkan

terveyden ja hyvinvoinnin laitos kyllä tekee työtä mutta valitettavasti monet tällaiset väliintulevat muuttujat niin kuin pandemia ja siihen liittyvä problematiikka hidastavat määrättyjä toimia

varmastikaan joissain kunnissa se ei ihan täysin vielä toimi mutta me olemme ministeriöstä pyrkineet sitä tukemaan näillä meidän uusilla tai uusilla näillä ohjeilla ja suosii näillä ohjeistuksillamme ja myöskin kannanotoillamme joita on tehty aina yksittäisiin kysymyksiin

toki se on aivan oikein pitää olla että näitä leikkauksia ei tule olemme siitä tietenkin tyytyväisiä että leikkauksia tule mutta samaan aikaan kyllä oli meiltä miksi ylipäätään piti niitä tarjota ja jopa äänestäjiltä älä kerro niiden leikkausten puolesta tai täysin tarpeetonta loukkasi eläkkeensaajia ihan marin olkaa hyvä että nyt tässä suhteessa parantanut kyllä tämä oli jotain muuta kujan omistaman tai huoli että jos tämä tieto pitää paikkansa ja toimi jälleen joidenkin leikkausten edessä ison todella väärin ja eri yritysten eduskunnankin kannalta kun miettii että tästä maantiedossa meille sitä täällä tänään kerrottu tämä on vakava asia kaiken kaikkiaan no mitä tulee siihen voiko oppositio vaikuttaa kuten täällä sanottu yö on hienoa että täällä on kansalaisaktiivisuutta hienot eläkesaatava kiitteli celesta on tärkeä ja maisemista tärkeää se että oppositio tässä liikkeellä olemme käyttäneet järeintä asettamme mikä voi olla välikysymystä ja olemme tuoneet tämän eläkkeensaajien aseman merkittävästi ja on

täällä on kysytty siitä selvityksestä ja meillä on tosiaan peruspalveluministerin puolella nyt suunnitteilla tämä selvityksen teko ja tavoitteena on iltakoulussa on linjattu että se selvitys tehdään nimenomaan tämän kevään aikana ja yhteistyössähän se toki tehdään virkamiehet siellä tekevät ja myöskin kuntien edustajia on siinä mukana

ministeriön esitys edistää muun muassa työllistymistä ja tukee osatyökykyisten työssäoloa

sen jälkeen kun kustannusvaikuttavuus on arvioitu ja mikäli tämä työryhmä asiantuntijaryhmä esittää se tulee sitten poliittiseen tarkasteluun ja sitten ruvetaan etsimään siihen rahaa ole kysymys on loppuunkäsitelty tähtää kyselytunti jonka j

alkoholista mielikuvamarkkinoinnista on herätetty täällä kysymys

nämä uudet aineet saataisiin määriteltyä huumausaineiksi kansallisessa menettelyssä nopeasti ja joustavasti mutta myös niin että oikeusturva ei vaarannu

sitten tärkeä asia on se että me emme ole lähdössä mitenkään niin kuin alusta vaan paljon on jo tehty viime vuosien aikana myös paras hankkeen aikana ja sitten tärkeää on nimenomaan että ne lähipalvelut säilytetään

lisäksi osatyökykyisiin kohdistuvan auttamisen toimintamallin kehittäminen on saamassa nyt määrärahaa

mutta arvoisa puhemies edellä mainitun mdpvn maahantuonnin myynnin ja käytön huomattava lisääntyminen edellyttää kuitenkin nopeampaa reagointia kuin se että me tuomme syksyn alussa tämän toisen isomman rakennemuutoksen tähän huumausainelakiin

onneksi moni kunta huomasi että kun tämä pandemia tuli päälle niin eivät nämä lomautukset ole järkeviä ja moni perui ne

sitten vielä totean näistä lainsäädäntöhankkeista että heti kun tämä selvitys on tehty ja osana tätä kuntauudistusta tehdään myöskin nämä sosiaali ja terveydenhuollon rakennelait elikkä tarkkaa päivämäärää ei pysty sanomaan mutta kyllä ne tulevat heti siinä samassa yhteydessä kuin nämä kuntarakenteeseenkin liittyvät lait